herra puhemies

liikaa perittyä työkyvyttömyyseläkevakuutusmaksua on kertynyt vakuutusyhtiöihin laskijatahosta riippuen yli puolentoista sadan miljardin euron verran

työkyvyttömyyseläkkeelle pääsyä on tietoisesti vaikeutettu

vaikeuttamassa ovat eläkevakuutusyhtiöiden palkkaamat vakuutuslääkärit jotka antavat lausuntonsa tapaamatta potilasta ja aivan liian usein tekevät päätöksensä vastoin hoitavien lääkärien lausuntoja

kelan valtuutetut ovat taas kerran valmistelleet lakisääteisen kertomuksensa toimeksiantajansa eli eduskunnan ruodittavaksi ja arvioitavaksi

kysyn asianomaiselta ministeriltä

tämän lähetekeskustelun jälkeen toimintakertomus lähtee siis sosiaali ja terveysvaliokuntaan tarkempaa tarkastelua varten ja valiokunta antaa eduskunnan täysistunnolle oman kantansa mietinnön muodossa sitten aikanaan

asiakaspalvelu ja toiminnan kehittäminen palveluverkko hakemusten läpimenoajat kohti uutta kelaa ohjelman hankkeet kelan työkyvyttömyyseläkkeiden ratkaisutoiminta kuntoutus sähköinen resepti taksimatkojen suorakorvaushanke

tässä eduskunnan täysistunnossa on nyt lähetekeskustelussa tekemäni lakiehdotus pari vuotta sitten uudistettuun yliopistolakiin

tänään valmistui valtiovarainvaliokunnassa tästä asiasta mietintö johon mietintöön liittyy kaksi vastalausetta joista toinen on perussuomalaisten vastalause jonka me olemme perustelleet varsin hyvin

herra puhemies

jokainen kansanedustaja voi perehtyä kelan toimintaan tarkemmin tutustumalla tähän vuosikertomukseen ja seuraamalla kelan toimintaa ja siellä tapahtuvaa kehitystä kelan nettisivuilta muun muassa

me perussuomalaiset emme hyväksy sitä että koko ajan suomen ja suomalaisten vastuuta lisätään ja jopa niin pitkälle että tulevat sukupolvet joutuvat sitten näitä vastuita lunastamaan

kelan valtuutettujen työnkuvaan nämä muutokset eivät juurikaan ole vaikuttaneet

yliopistojen hallitukset ovat ensi töikseen aloittaneet toimintojensa keskittämisen mikä lienee ollut lakia valmistelleen silloisen opetusministeri henna virkkusen tarkoituskin

tämä uudistunut kelan valtuusto on mielestäni toiminut erinomaisella tavalla siitä kiitos kaikille valtuutetuille sekä tietenkin myös valmistelukoneistolle

juuri hetki sitten kuulin että valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja on matkoilla eikä ole esittelemässä täällä tätä ensimmäistä lisätalousarviota tälle vuodelle joten ihan muutaman sanan käytän tästä käsittelystä

pyöräilystä tutuista aiheista ollut esittää lisäkysymyksiä ilmoittautumalla ormo seisomme arvoisa puhemies

niin kuin edellä ministeri tuossa mainitsi vakuutuslääkärijärjestelmää käsittelemään on ministeri risikon johdolla perustettu työryhmä jonka väliraportin oli määrä valmistua tänä syksynä

tämähän on käsitelty tuolla valtiovarainvaliokunnassa ja jaostot ovat kuulleet asiantuntijat ja antaneet sitten mietintöluonnoksensa varsinaisesti valtiovarainvaliokunnalle

tässä yhteydessä onkin syytä todeta että kainuun maakunnan ja kajaanin kaupungin sekä virkamies että luottamusmiesjohdon olisi ollut syytä huomattavasti tomerammin puuttua jo ajoissa oulun yliopiston suunnitelmiin koska ne olivat ennakkoon tiedossa

maantieteellisesti kattavaa kelan palveluverkkoa tarvitaan etenkin siinä tapauksessa jos maan hallitus ja eduskunta päättäisi siirtää esimerkiksi omaishoidon tuen kelan kautta järjestettäväksi

vaikka mielestäni kelan toiminta on sekä tehokasta että muutenkin hyvää on siinäkin aina parantamisen varaa

te ministeri risikko olette antanut julkisuuteen reilu viikko sitten lausunnon jonka mukaan työryhmä tekee vasta asian käsiteltyään päätöksen onko lakiin tehtävä muutoksia vai ei

varmaankin kaikille kansanedustajille tulee ainakin joskus kitkerääkin palautetta

eräs mielenkiintoisimpia asioita joka sisältyy tähän lisätalousarvioesitykseen on altian myyntivaltuuksien antaminen valtioneuvostolle

koska työryhmä ei ole antanut julkisuuteen luvattua väliraporttia kysyn teiltä rouva ministeri risikko tässä vaiheessa

onko tässä vaiheessa tietoa siitä tuleeko työryhmä raportissaan esittämään todellisia parannusehdotuksia nykyisin voimassa olevaan järjestelmään

toivon sosiaali ja terveysvaliokunnan käsittelyssä rohkeaa otetta ja sitä että valiokunta käsittelee osaltaan myös selkeitä ongelmakohtia jos niitä havaitsee

tämä lakimuutosehdotus toteutuessaan palauttaisi tärkeän osan yliopistojen nyt täydellisestä määräysvallasta poliittisen vastuullisen ohjauksen piiriin

tämä asia keskustelutti hyvin paljon sekä jaostoissa että valiokunnassa ja hallitusryhmien voimin valtiovarainvaliokunta esittää myyntivaltuuksien antamista

kertomusvuoden aikana valtuutetut ovat selvittäneet myös työkyvyttömyyseläkkeiden ratkaisutoimintaa ja tämä selvitys jatkuu edelleen

eräs asia johon toivoisin valiokunnan ottavan kantaa on paljon puhuttu omaishoidon tuen maksatuksen muuttaminen kelalle

yliopistojen hallitukset eivät tämän muutoksen jälkeen enää voisi suvereenisti lakkauttaa sivutoimipisteitään ilman valtioneuvoston harkintaa ja suostumusta

kelan johdolta saamani ilmoituksen mukaisesti kelalla on siihen olemassa valmius kohtuullisen valmisteluajan kuluessa jos vain poliittiset päätöksentekijät niin haluavat

kuitenkin niihin valtuuksiin sisältyy myöskin lausuma jolla velvoitetaan hallitusta ennen ratkaisevan myyntipäätöksen tekemistä antamaan tarkempi selvitys eduskunnalle ja valtiovarainvaliokunnalle

ei voi olla oikein eikä hyväksyttävää että vastoin potilasta hoitavan lääkärin lausuntoa ja esitystä eläkevakuutusyhtiöt ja niiden vakuutuslääkärit potilasta näkemättä hylkäävät eläkehakemuksen

tähän valiokunnan mietintöön sisältyy kolme kappaletta vastalauseita ja lisäksi tähän mietintöön on liitetty aloitteita jotka näkyvät täällä mietinnön loppuosassa aktivoidut aloitteet

herra puhemies

olisin valmis kehittämään vallitsevaa käytäntöä siten että hoitavan lääkärin tai lääkärien lausunto ja ehdotus olisi lopullinen mikäli vakuutuslääkäri ja vakuutusyhtiö eivät pitävästi pysty näyttämään hoitavan tai hoitavien lääkärien olevan diagnoosissaan väärässä

herra puhemies

lisäksi tähän on tulossa vielä myöskin ryhmien aloitteita ja lausumia joista tullee luettelo sitten lopulliseen äänestykseen näin kai herra puhemies asia on

olen selvittänyt ja olen varma siitä että osittain nykyinen kuntien talousahdinko johtuu siitä että kunnissa on johtavilla tasoilla liian paljon kallispalkkaisia virkamiehiä

tämä lisätalousarvio minun mielestäni on kuitenkin kaiken kaikkiaan varsin vaatimaton ja hyvin todennäköisesti kunhan uusi vahvistettu hallitus pääsee töihin varmaankin syksyllä sitten eduskunta tulee saamaan uusia lisätalousarvioita joilla sitten tämän vuoden hyväksyttyä budjettia vahvistetaan ja oikaistaan

voitaisiinko nyt tehdä poliittinen sopimus täällä eduskunnassa että kaikki puolueet pyrkisivät siihen että poliittisista virkanimityksistä ja poliittisista virkapaketeista myöskin kuntatasolla luovuttaisiin

olen yhdessä kansaneläkelaitoksen johdon kanssa valmis tulemaan valiokuntaan tarkemmin selvittämään kelan toimintaa ja kertomuksessa mainittuja asioita viime vuodelta

jokainen voi todeta tämän valtiovarainvaliokunnan mietinnön sieltä pöydältään ja toivon että tähän perehdytään perusteellisesti ja kun tästä sitten äänestetään niin äänestetään oikein

arvoisa puhemies

pankit ajoivat vielä konkursseihin yrityksiä jotka olivat periaatteessa terveitä mutta yrityksillä vaan oli ulkopuolista rahoitusta

minusta tämä perussuomalaisten helsingin piiritoimiston ikkunoitten särkeminen on oire jostakin laajemmasta

pienomistusta ja pienyrittäjiä ja pieneläjiä täytyy lyödä niin kuin vierasta sikaa mutta suurta rahaa ja rikkaita täytyy suojella ja varjella

tämä on se kokoomuksen linja ja tähän tämä valtakunta tulee vielä kompastumaan

minä tiedän että tuolla perukoissa ihmiset tuntevat turvattomuutta sen takia että poliisin voimavaroja on heikennetty poliisin rahoja on pienennetty on lakkautettu kokonaan liikkuva poliisi ja tämä on johtanut ja on johtamassa siihen että saattaa olla että tapahtuu vielä ikäviä asioita

mitä mieltä te olette olisiko nyt aika vihdoinkin sisäiseenkin turvallisuuteen kiinnittää enemmän huomiota ja lisätä poliisien voimavaroja niin että he pystyisivät turvaamaan kansalaiset kaikissa tilanteissa

herra puhemies

hallituksen kehyspäätöksestä voi lyhyesti sanoa että tällä päätöksellä rikkaat rikastuvat ja köyhät köyhtyvät

herra puhemies

arvoisa puhemies

yrittäjät jotka toimivat henkilöyhtiöinä eli toisin sanoen esimerkiksi kommandiittiyhtiöinä tai yksityisinä toiminiminä on tässä ratkaisussa kokonaan unohdettu

sitten ovat kelan ulkopuoliset tilintarkastajat jotka valvovat kelan hallitusta ja myöskin muuta mitä kelassa tapahtuu

kysynkin herra pääministeriltä

oletteko todella poistamassa taksiautoilija pienyrittäjiltä yrittäjien kannalta välttämättömän autoveron palautuksen jolla verojärjestelmällä on vuosikymmenet tuettu sitä että suomessa on hyvä kansainväliset mitat täyttävä taksipalveluverkosto

koska te tulette ottamaan huomioon nämä todelliset pienyrittäjät eli yksityiset toiminimen haltijat ja sen alla työskentelevät yritystoimintaa harjoittavat ja muun muassa kommandiittiyhtiöt

ja kelan valtuutettujen tehtävä on suorittaa eräänlaista yleisvalvontaa ja sitä me olemme tehneet

me seuraamme hyvin tarkasti korvauskäsittelyjuttuja ja myöskin sitten sitä mitkä ovat läpimenoajat itse kullakin sektorilla ja niistä me saamme noin kuukausittain kelan johdolta selkeät esitykset joista osa muistaakseni on myöskin pantu tänne kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomukseen viime vuodelta

olemme tänään saaneet kuulla sekä tiedotusvälineistä että nyt pääministerin suulla karmaisevan uutisen siitä että kainuussa sotkamossa toimiva kaivosyhtiö hakeutuu konkurssiin

ensin onnittelen pääministeri kataista siitä että olette onnistunut hallituksessanne ennen kaikkea vasemmistoliiton ja muiden pienten puolueiden osalta paimennustyössänne

on olemassa vakava uhka että sotkamon talvivaaran kaivoksen alueella olevat prosessivedet karkaavat alueen vesistöihin kahteen suuntaan vuoksen vesistöön ja oulujärven vesistöön

sieltä löytyy kaikki taulukoina ja havainnollisina esityksinä ja jos ne eivät ole tuossa niin ainakin kelan nettisivuilla

vaarassa ovat ennen kaikkea kaivoksen lähellä sijaitsevat järvet ja vedet

pyytäisin teitä pääministeri kertomaan miten te olette saanut paimennettua muun muassa vasemmistoliiton tällaisen budjettiesityksen taakse

talvivaaran kaivoksen jätevesien uhka on ilmeinen

toisaalta uhkana on valtava työttömyyden lisäys sellaisessa maakunnassa jossa tälläkin hetkellä on jo suomen korkeimpia työttömyysasteita ja lisäksi vielä alihankkijoiden ongelmat

otatteko te tosissaan nyt vakavasti nämä ongelmat ja teette kaiken parhaanne voimienne ja ymmärryksenne mukaan niin että tätä kautta

vaikka talvivaaran kaivososakeyhtiö ei olekaan suoranaisesti valtionyhtiö valtio on kuitenkin siinä solidiumin kautta tällä hetkellä suurimpana yksittäisenä omistajana

nyt talvivaaran kaivososakeyhtiöllä on suunnitelmat jatkossa laskea jätevetensä purkuputkea pitkin jopa suoraan oulujärveen

aikooko tämä hallitus jatkaa tällä samalla linjalla noudattaa orjallisesti euroopan unionista tulleita direktiivejä ja muita määräyksiä vai vaaditteko te sellaista maatalousohjelmaa jolla taataan suomalainen puhdas ruoka ja maaseudun elinvoima

herra puhemies

arvoisat kollegat kansanedustajat

kansaneläkelaitos on suoraan eduskunnan alainen ja kansaneläkelaitoksen toimintaa valvovat eduskunnan sinne valitsemat valtuutetut

herra puhemies

talvivaaran jälkihoito mikäli se jää kokonaan veronmaksajien kontolle tulee maksamaan suuria summia

arvoisat ministerit mistä te otatte nyt ne rahat joilla tämä jälkihoito hoidetaan

herra puhemies

no valitettavasti se näinpäin nyt meni että valiokunta aloitti ennakkokäsittelyn ennen tätä lähetekeskustelua minusta riippumattomista syistä

vallitsevasta valtionverotuksen linjasta voi tehdä sen johtopäätöksen että koko sen ajan minkä kokoomuspuolue on ollut hallitusvastuussa on verotusta ja sen painopistettä siirretty kohti tasaverojärjestelmää

siellä meillä oli kuultavina allekirjoittaneen lisäksi kelan pääjohtaja liisa hyssälä ja johtaja helena pesola sekä hallituksen puheenjohtaja anneli taina ja lisäksi vielä muutama virkamies

kokous oli hyvin asiallinen ja kysymyksiäkin oli asiallisia kysymyksiä oli kohtuullisen paljon

yhteenvetona suomessa harjoitetusta verolinjasta voidaan sanoa että sillä on rikkaita ja suurituloisia rikastutettu ja heikompiosaisia ja pienituloisia köyhdytetty

tässä on ensinnäkin tietopaketti siitä mitä laki sanoo ja sen lisäksi vielä laaja tietopaketti kaikesta kansaneläkelaitoksen toiminnasta sekä taloudesta että muista raporteista ja tutkimuksista ja niin edelleen

voin ilmoittaa että minullekin henkilökohtaisesti on kaksi kertaa tarjottu lahjomaa eli korruptiota

jo tällä hetkellä pieni ja keskituloiset maksavat suhteessa tuloihinsa moninkertaisesti enemmän veroja kuin suurituloiset ja rikkaat

kysynkin asianomaiselta ministeriltä

onko mitään tehtävissä että voitaisiin todella ennakolta ehkäistä näitä tällaisia tilanteita ja että suomi säilyisi todella vähimmin korruptoituneena maana ja jopa niin että meillä olisi nollakorruptio

toivon että kaikki kansanedustajat lukevat tämän toimintakertomuksen perusteellisesti läpi ja toivon että jopa opettelette sen ulkoa

on todella hyvä asia että valtioneuvosto on pystynyt tekemään tällaisen periaatepäätöksen arktisen alueen strategiasta

hallituksen esityksestä se poikkeaa siten että suurempituloisille siinä ehdotetaan kokonaan uutta progressioporrasta

kansaneläkelaitos on myöskin joutunut niitten tosiasioiden eteen että kansantalouden mukaisesti myöskin kansaneläkelaitokselle on tullut säästötavoitteita

tosin se johtaa siihen että kansaneläkelaitoksen henkilökuntaa joudutaan supistamaan

tämä niin kutsuttu wahlroos vero toisi verotukseen sitä oikeudenmukaisuutta jota esimerkiksi vasemmistoliitto ja sen puheenjohtaja ministeri arhinmäki vielä ennen menoaan kokoomushallitukseen jämäkästi peräänkuulutti

perussuomalaisethan tekivät ensi vuoden budjettiin oman talousarvioaloitteensa joka koskee nimenomaan tätä asiaa